eduskunta on hyväksynyt lisää pitää talousarvioehdotuksen

edustamme mattila odotetaan pieni

karttaa ja

päivän järistyksen seitsemäntenä asiana on suomen pankin tilintarkastajien val tuote totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee suomen pankin tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt

kaikesta tästä seurauksena on että kansalaisen luottamus arjen tuloa vai turvallisuuteen ja toimivuuteen murenee

jopa hallituspuolueiden riveistä on alettu vaatia kuntarakenne ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen linjaamista uudelleen parlamentaarisesti sekä kaupunkiseutujen pakkoliitos vaikeiden

mitä hallitus aikoo tehdä lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi onko hallituksella yhteinen näkemys siitä miten lapsilisien leikkaus käytännössä toteutetaan milloin hallitus tekee kehysriipäätösten suhteen arvion siitä kuinka päätökset vaikuttavat lapsiin ja onko hallitus valmis perumaan haitallisiksi osoittautuvat päätökset seurataanko kotihoidon tuen puolittamisen vaikutuksia millään tavalla jos seurataan onko hallitus tarvittaessa valmis muuttamaan päätöstä saatujen kokemusten

palkkamenoiksi muutettuna se tarkoittaisi peräti noin sadan tuhannen henkilön tuovan vähentämistä peruspalveluista lähinnä perusturvasta voittoja vanhuspalveluista sekä

pankkien ja maan yli kymmenen prosentin tappioista tulee saamaan pienet sataprosenttisiah kun ne kaadetaan veronmaksajien niskaan

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta

edellisellä puhemies edellä olevan perusteella suomen perustuslain neljä kymmenen kolmeen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vasta seuraavan

asia

elsi katainen on lasse hautalan kannattamana ehdottanut että pykälä kaksikymmentäyhdeksän poistettaisiin laki

vastaus kyproksen pankkisektorin paisumiseen puolestaan löytyy veroparatiisista ja rahan

arvoisat edustaja

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on ahdistanut kylän äänestämään ja

kohdenneta vaikeuksia muilla asioida kuin omilla ratkaisuilla

harvoista

kypros on jo pitkään tunnettu veroparatiisina mutta todellinen kysyntä sen palveluille ja alkoi vuonna kaksituhattaneljä kun siitä tuli euroopan

jahka mä en ole meidän on äänestettävä asiasta mietinnön kannattajat ja edustaja kataisen kannattajat

päivän yhdeksän taraus ja kansaneläkelaitoksen valtuutettuja vaan totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee kansaneläkelaitoksen valtuutetuiksi ja heidän varavaltuutetuikseen edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajia valita päivällisten kymmenen aasian yleisradion radio oyn seuraavat edustajat

ja varmaan tarpeen myös vikkelä poimijalle tulevaa varsin haasteellista ja tiivistä lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena

eliasivat kuntiin kohdistuvat uudistukset asiantuntijoita

kyse on keskittämisideologiasta ja uskosta aiemmasta poiketen jatkossa suurkaupungit voisivat uutta sykettä ja positiivisempaan näkymän suomen talouteen todellisuus on että maaseudun mahdollisuudet menetetään ja kaupungit tukahdutetaan uusiin julkisiin investointeihin samaan aikaan kun työntekijät näyttivät jatkuvan muutos

sekä miten hallitus aikoo varmistaa että lapsiperheiden etuuksien leikkaaminen ja palvelujen heikentäminen ei ohenna yhteiskunnan turvaverkko liikaa jotta lapsiperheitä

ei kyllä vastaamaan ja

miten hallitus aikoo tässäkään saa vesitilanteeseen turvata suojelupoliisin toimittaa jotta se pystyy vastaamaan

hallitus ei suostunut tarkistamaan linjaansa varsin tuputtaa kunnille yhä vaihtoehdotonta asuinkunta filosofiaansa joille ei ole tutkimuksellista eikä muutakaan näyttöä kuntapalvelujen ja kuntatalouden

ja karstula kahdeksan maan siihen liittyä se

äänestyksessä annettu sataneljä ja häntä seitsemänkymmentäyksi ei

arvoisat edustajat täällä on jostakin minulle käsittämättömästä syystä jonkunlainen taustamelu ja se ei voi tulla yleisöparvekkeelta koska siellä ei keskustelu ole sallittua

paperiyhtiöiden määrä yli kaksinkertaistui ja vielä nopeammin kasvoivat pankkien tase ei voi olla oikein että jos suomi ja veroja ei alhaisen veroasteen takia kierrättää eun mukaan rahat otetaan sieltä missä veroja vielä maksetaan puheissa veroparatiiselle eristetään sormia joissa rahalähetystä jopa kättään laukkuihin käsittämättömiin käänne kypros näytelmässä nähtiin kun suomen hallitus oli mukana hyväksymässä ensimmäistä kriisin ratkaisua jossa siunattiin talletussuojan murtaminen

linja nolla ja puissa kaksikymmentäneljä

äänestyksessä on annettu yhdeksänkymmentäneljä ja ander kuusikymmentäneljä ei auta tyhjää nollaa ja pois ja mika lintilä on esko kivirannan kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

kun edustaja zyskowicz aloitti sillä tavalla että jos puhemies sallii niin katson perustelluksi tässä yhteydessä koska asia on ajankohtainen että tässä tämän asian yhteydessä voidaan asiasta hieman laveammin keskustella

hallituksella oli yhä tekemättä eduskunnan viime kesäkuusta käsin selonteon yhteydessä edellyttämät taloudelliset laskelmat kuntauudistuksen hyödystä minkä talouden kuin julkisen talouden kestävyysvajeen

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot

äänestyksessä on annettu satakahdeksan ja hän käy kuusikymmentäkahdeksan eija antaa kyytiä nolla poissa kaksikymmentäkolme arto pirttilahti on

eduskunta antaa suostumuksensa selityksen antaa a

debatti jos siihen tarvetta ilmenee aloitetaan edustaja mustajärven puheenvuoron jälkeen

hallitus on omalla kapulakielellään ilmoittanut että jatkossa se haluaa vähentää kun tie riippuvuutta valtionosuuksista

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi

päiväjärjestyksen uiden verhotuista on siellä on eduskunnan tilien tarkastajia vaan tuote totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee eduskunnan tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat edustajat

äänestyksessä on alettu satakahdeksan ja ääntä

kuusikymmentä kahdeksan ei haluta tiljanolla kuluissa kaksikymmentäkolme a eduskuntaa hyvään hyväksynyt pykälä kaksikymmentäyhdeksän mietinnön mukaan

lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta viety ja edustajanpalli ei pyydä äänestämään ja jo

miksi kukaan enää luottaisi hallituksen itsevaltaisesti linjaamiin vaihtoehdotömiin uudistuksiin joihin ei usko enää kukaan muu kuin hallitus itse ja etenkin rivit ovat jo pahasti

se johtaa mielivaltaiseen ihmisten maata pakottamiseen kun pienen kunnan joutuvansa lopettamaan toimintaansa liittyisi suureen kuntaan ei valtionosuuksien taso alueella samassa suhteessa lisäänny näin lähipalvelut joudutaan ajama

eduskunta hyväksyy kolmekymmentäviisi kolmekymmentäkuusi neljäkymmentäkuusi neljäkymmentäseitsemän ja neljäkymmentäyhdeksän pykälä poistetaan

uudistusten välttämättömyydestä vallitsee yksimielisyys mutta alituksen harjoittamista menettelytavoista vaihtoehdottomasta uudistuslinjasta

kyseinen esitys vei pohjan koko talletussuojan

keksimänsä ongelman hallitus ulkoista ikkuna ja kaupunginvaltuutettujen ratkaistavaksi ja perään heitetään porkkanarahoiksi kutsutut

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

sijoittajavastuuta korostanut hallitus olisi hyväksynyt menettelyyn jossa myös köyhän eläkeläisen ja pienipalkkaisten duunarien palkat vilistää kiina olisi napattu lähde lähes seitsemän

mari kiviniemen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan

valiokunta ehdottaa että eduskunta antaa euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa tarkoitetun perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta

hallitus ei ole stalin uudistusten toteutusta kuntalähtöisesti alueelliset erot

kuntien talousahdinko johtuu hallituksen vaatinut leikkausta lisäksi valtaosin siitä että valtion vuosien saatossa on lisännyt kunnille uusia velvoitteita joihin valtio ei ole osoittanut

muistutan vielä siitä minuutin aikamääreestä

huomautan että täysistunto jatkuu ja ellei siihen halua osallistua niin voi ystävällisesti poistua tästä tilasta

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä juha sipilä maa ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä raimo piirainen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä annika saarikko tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä juha sipilä ja varajäsenyydestä annika saarikko ja kimmo tiilikainen sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenyydestä annika saarikko

euroopan harvimmin asuttuun maahan

pirkko mattila on ari jalosen kannattamana ehdottanut että pykälä viisikymmentäviisi poistettaisiin lakiehdotuksessa sitä vastaan on mietintö asia ratkaistaan äänestämällä mietinnön kannattajan ja edustaja mattilan kannattaja ei kyllä vastaa

valtiovarainministeri jutta urpilaisen mukaan suomi on myös alusta asti ollut valmis tukemaan kyprosta kyprosta siinäkin tapauksessa lainausmerkit että siellä pistäisi rahaa aina

kääriäinen

kiitoksia ministerille

mika lintilä on annettu satakolmekymmentäneljä ja ääntä kolmekymmentäviisi ei aio esko kivirannan kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

koska hallitus perillä olevasta huolimatta antaa tällä hetkellä ymmärtää että kuntauudistus olisi häävalmistelun alla ja auki esittämänä perussuomalaiset täällä valtakunnan tasolla

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain ii neljäkymmentäkolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattava elsi kataiselle välikysymyksen

arvoisa puhemies nykyinen rinta kaarella heittäytyminen finanssiteollisuuden peliin voi tulla euroopalle todella kalliiksi ja nyt on nähtävissä yhteiskuntarauha järkkyminen etenkin etelä euroopan

kiitoksia ministeri kiuru

virtanen per v e

uudistuksen valmistelun pois ottamista hallitukselta ja valmistelun aloittamista parlamentaariselta pohjalta kaikkien eduskuntapuolueiden kesken koskien kuntauudistuksen kaikkia mahdollisia

esittäisin sellaista menettelytapaa että käydään heti tämän ministerin puheenvuoron jälkeen semmoinen tiivis debatti ja sen jälkeen mennään sitten sinne puheenvuorolistaan

miksi hallitus ei keskeytä kaaokseen ajautuneita ja toteuttamiskelvottomia kuntarakenne sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksia ja aloitan niiden linjaamisen uudelleen parlamentaarisesti sekä luovu kaupunkiseutujen kehyskuntien

kuusikymmentäneljä ei haluta pyhiään olla poissa neljäkymmentäkaksi mika lintilä on selviytynyt tästä äänestyksestä voi

työttömyys kasvaa hälyttävästi helsingin sanomien mukaan euroalueella oli helmikuussa yhdeksäntoista pilkku yksi miljoonaa työtöntä

yli

minä tiedän että jotkut edustajat ovat jonottaneet puheenvuorojaan mutta käydään semmoinen tiivis debatti ja tii viyttä voitte parantaa sillä että pysytte siinä vastauspuheenvuorojen minuutin aikarajassa

eduskunta hyväksyy liitteenä oleva verotaulukon kaksi voimaantulosäännöksen johtolauseiden esko kivirannan kannattamana ehdottanut että verotaulukko hyväksytään vastalauseen mukaisena

tämä on vielä mahdollista jos kerran mitään ei ole lyöty

jaksotamme tätä keskustelua joka nyt jatkuu sillä tapaa että varaamme tähän alkuun noin puolen tunnin mittaisen debattijakson

espanjassa ja kreikassa nuorisotyöttömyys on lähes kuusikymmentä prosenttia mikä on aiheuttanut levottomuuksia

aikooko hallitus antaa kaupunkiseutujen kehyskuntien pakkoliitokseen tähtäävää

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

käsittelyyn esitellään paljon sen neljässä asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

alkon hallituksella aikeita palauttaa kuntien välisen yhteistyön syventäminen tasavertaiseksi uudistusvaihtoehdoksi kuntaliitosten

vuoden aikana nuorten työttömyysaste on kasvanut useilla prosenttiyksiköillä myös italiassa portugalissa slovakiassa ja

mika lintilä ei kyllä vastaa

nyt arvoisat edustajat debattipuheenvuoroja voi pyytää v painikkeella ja seisomaan nousten

ehkä se purkaa sitten puheenvuoropainettakin jatkossa

pöydälle panoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista avasi eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon ja että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa

perussuomat ovat tarjonneet hallitukselle yhteistyön kättä mutta hallitus on katsonut oikeudekseen ilman perusteluja torjua

hyvät kansanedustajat

voidaan siis sanoa että tämäkin aseteollisuuden hämäävä peilaa politiikkaa vuokralaispakolaisia ympäri

elikkä pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä asiasta osallistua debattiin nousemaan ylös ja painamaan v painiketta niin se kirjautuu tänne

olkoon hallitusaikeista tehdä uusia lisäleikkauksia kuntien valtionosuuksiin ja toteuttaa hallitusohjelmasta

äänestyksessä annettuun saattaa kolmen ja

kuusikymmentäkuusi ei ääntä pyhiään olla poissa on esko kivirannan kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

viime vuoden kesien kehysriihessään sekä viime syksyn rakenneuudistuspaketista kunnille kaavaillut uudet lakisääteiset

myös aalto yliopiston kauppakorkeakoulun professori sixten korkman pitää selvänä että finanssipolitiikan voimakas kiristäminen etelä euroopan valtioissa ei tee hyvää kansantalouksille ja

ainoa käsittelyyn esitellä vahvistuksen vii viidessä asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kolu

hallitus on toimillaan kovaa vauhtia tekemässä kunnallisvaaleista on paitsi yleispoliittisen linjavaali suhteessa harjoitetun europolitiikkaan myös kansanäänestykseen jossa lääninhalituspuolueiden ehdokkaille on ääni järjettömällä keskittämisellä ja sokealle

puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa

arvoisa

on päättänyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asialle j

onko enemmän etuoikeutettu velkojan asemasta taas luovuttu ei osu vuonna minne unohtuivat päästettiin kovasti

ja kokonaisten alueiden väliset erot eivät kasva kohtuuttomiksi ja jokaiselle turvatut lakisääteiset palvelut sekä

kyseenalaistamalla hallituksen politiikan perusomaa halua lähettää suomen kuntiin vahvan viestin siitä että kunnat ja kaupungit eivät jää kunnallisvaalin jälkeen yksin taistelemaan hallituksen pakko

eduskunnan hyväksymässä rivejään sopimuksessa puhutaan että sillä on etuoikeutettu velkojan asema

arvoisa puhemies

on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannalla kertomuksen johdosta asiaa loppuun käsine